arvoisa puhemies

hallitus on antanut eduskunnalle järjestyksessään toisen selonteon elintarviketurvallisuudesta

ensimmäisen selonteon johtopäätös oli että elintarviketurvallisuutemme taso on korkea ja toimenpiteet on kohdistettava tämän tason ylläpitämiseksi

euroopan unionissa on viime vuosina tehty useita yhtenäisin perustein suoritettuja arvioita keskeisten elintarviketurvallisuutta uhkaavien tekijöiden tilanteesta

arvoisa puhemies

suomi on kauttaaltaan asettunut aivan kärkeen näissä tutkimuksissa

rajamäki kysymyksessään väittää

kysymys on euroopan unionin tuottajaorganisaatioita koskevan asetuksen mukaisen lainsäädännön tekemisestä suomeen

maailmanlaajuisen elintarvikekaupan laajentuminen tuotannon keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin kuluttajien alati kasvava mielenkiinto eksoottisimpiin ruokakulttuureihin sekä käytännön vieraantuminen ruokaturvallisuuden perusasioista

se mahdollistaisi jatkossa tuottajaorganisaatioiden yhteistoiminnan mutta siinä ei ole kysymys kilpailulainsäädännön alaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta vaan muun yhteistoiminnan tekemisestä ketjussa

arvoisa puhemies

rajamäen kysymys on erittäin hyvänä päivänä esitetty kysymys koska tänään olemme tulo ja kannattavuustyöryhmässä käyneet läpi nimenomaan kilpailulainsäädäntöön liittyviä asioita

hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläintunnistusjärjestelmästä joka koskee maa ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvan eläinten tunnistamis ja rekisteröintijärjestelmän hallinnointia

minä olen viime maanantaina ollut belgiassa tutustumassa tämän tyyppiseen toimintaan vihannestukun osalta ja ihan saman tyyppistä toimintaa valmistellaan suomessa mutta ei missään nimessä olla puuttumassa kilpailulainsäädäntöön eikä tekemässä mitään hintayhteistyötä

siihen liittyen tulemme nyt sitten tekemään selvityksen yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa siitä miten nämä hinnat todella määräytyvät ja mikä kaikki vaikuttaa siihen elintarviketalouden ketjuun ja siellä olevaan hinnanmuodostukseen

nyt esitettävä esitys laiksi eläintunnistusjärjestelmästä edistää eläinten ihmisten ja ympäristön terveydensuojelua eläinten hyvinvoinnin parantamista sekä elintarviketurvallisuuden varmistamista

vanhetessa ihmisen puolustuskyky ruuan haitallisille tekijöille vääjäämättä alenee

herr talman

kuluttajien luottamuksen säilyttäminen eläinperäisiin tuotteisiin on erittäin tärkeätä etenkin mahdollisten eläintauteihin tai elintarviketurvallisuuteen liittyvien kriisien aikana ja niiden jälkeen

ministeriö ja minä kumpikaan emme ole teettäneet mitään erillisiä tutkimuksia hinnanmuodostuksesta tähän mennessä mutta niiden olemassa olevien ihan julkisuudessakin netistä luettavien mttn tutkimustulosten mukaan kehitys eu jäsenyyden aikana on ollut se että kaikkein eniten on noussut kaupan osuus tästä ketjun siivusta

kuluttajien luottamuksen puute voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä markkinoille jos kuluttajien usko viranomaisten kykyyn hoitaa kriisitilanne nopeasti tarkasti ja taloudellisesti horjuu

oman haasteensa muodostavat vanhustenhuollon rakenteelliset uudistukset joiden yhteydessä on varmistettava että vastuu ruuan turvallisuudesta säilyy selkeänä

mahdolliset riskit joille eläimet ihmiset ja ympäristö voivat altistua on pystyttävä selvittämään nopeasti pois

se olisi varmasti saatu

tämä on keskeinen kysymys muun muassa muuntogeenisen elintarviketuotannon osalta

arvoisa puhemies

tässä talouselämässä tasa arvo ei ole edennyt samaa tahtia kuin poliittisessa päätöksenteossa

suomen eu politiikkaa koskevassa valtioneuvoston selonteossa on todettu että viljelijöillä pitää olla oikeus geenimuuntelusta vapaaseen tuotantoon mutta aivan samalla tavalla kuluttajilla pitää olla oikeus geenimuunteluista vapaisiin tuotteisiin

tämä on ihan väärä väite

kysymys on siitä että pohjoisessahan saa nyt metsästää etelässä ainoastaan silloin jos tulee tarve hirvieläinten vähentämiseen alueella vahinkojen vähentämiseksi

naisten vahvaa ja monipuolista osaamista talouden ja tekniikan sekä tulevaisuuden innovoinnin alalla haluamme palkita äänioikeuden juhlavuoden aloitteella

tästä meidän on pidettävä kiinni

arvoisa puhemies

sikatilojen kohdallahan teimme sellaisen ratkaisun joulun alla ja tammikuussa kun koko ketju kokoontui aina tuottajasta teollisuuteen tutkijat mukaan lukien eläinten hyvinvoinnista vastaavat mukaan lukien että koko ketju ja erityisesti teurastamot vastaavat siitä että kun sinne tuodaan teuraaksi eläimiä niitä ei otetakaan vastaan jos ne eivät ole hyvän eläinten kohtelun tuloksena tuotettuja eläimiä

tässä selonteossa ravitsemuksellisten riskien hallinta tuodaan esille muiden elintarvikkeisiin liittyvien riskien hallinnan rinnalla

se on hyvä asia koska se edesauttaa ymmärtämistä mutta toisaalta jos kukaan ei kanna vastuuta toiminta voikin olla heikkoa

tätä keskustelua pitää käydä nyt sitten yhteistyössä kuluttajien kanssa ja pystyä sopimaan niin että kerta kaikkiaan jatkossa riippumatta siitä miten liha on käsitelty sen alkuperä merkitään

ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vapaus kansanvalta tasa arvo oikeusvaltio ovat sekä suomen että euroopan unionin arvoperustana

euroopassa on poliittisia liikkeitä jotka eivät näitä hyväksy vaan pyrkivät autoritääriseen järjestelmään

sertifioiduista tiloista sanon sen että jos sertifioidulta tilalta löytyy tällainen niin ilman muuta se sertifikaatti pitää kiireesti purkaa koska sen sertifikaatin tarkoitus on turvata ja taata tietyt asiat ja jos ei niin ole niin ei ole oikeutta käyttää sertifikaattia

järjestöjen käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää mutta samalla riski jos järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät on olemassa että heikkenee se kansalaisten piiriin vieminen

tämä on päivänselvä asia

ravitsemusnäkökulmaa tulisikin vahvistaa päätöksenteossa parantamalla koordinaatiota eri hallinnonalojen välillä ja toimimalla fokusoidummin ja pitkäjänteisemmin ravitsemuksen puolesta ja tätähän tehdään sosiaali ja terveysministeriön ministeri risikon vetämässä ohjelmassa

tuotanto oli kasvanut